on varmistettava valvontaa lisäämällä että ulkomaista työvoimaa suomeen värväävät yritykset hoitavat työnantajavelvoitteensa kuten maksavat tesin mukaista palkkaa maksavat verot ja sosiaaliturvamaksut

hyvä tie ja rautatieverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa arvon ja toimeentulon turvaamiseksi sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla maassamme

näin voidaan luoda jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja suomeen

arvoisa puhemies

arvoisalle ed

nykyinen hallitus ja nimenomaan edelliset hallitukset ovat unohtaneet sen että meillä on pienituloisia vammaisia ja sairaita joiden tulotaso joiden hoito on turvattava kaikissa oloissa ja niissä oloissa jolloin periaatteessa parinkymmenen vuoden aikana valtion menot ovat kasvaneet

esitelläänpäederistykseen

kolmas aasian puimista pelottaa että asialle että

keskustelu on päättynyt tätä voi myös levoton veri tila sillä että valtio tulee paljon että lähetekeskustelua varten esillä on päästy neljäs sija erotus on että asia lähetetään valtionvarain

lähetekeskustelua varten esittelemme esitellä kartyksen viides karsii ja erotus on mittava sillä että valtio porvali

se on päättynyt tai voi myös vältetään ja sillä että valtiovarainvalio tämä väri keskustelua varten hän ei selvää sinkkuudessasi ja peltoon tämäkin asia lähetetään valtiovarain paljuun

se on päätynyt ta voi myös neuvostojen välitöntä maa siellä eletään sivitys on

lee lähetekeskustelua varten eilen varsin karsaasti ja voimistelusta erottaa talon osia lähettämistä

lähetekeskustelua varten sävellyksen yhdeksäs aasi ja verotus on tämän lähettäminen pöydille maali olikin edestä valio

päätynyt tähän voi myös neuvottelut vasta hätäliikenne mistä valita että läänikeskustelua varten ja kyselevät kymmenen sasi ja eerolta tämäkin asia lähettää niihin edestä valio keskustelu päättynyt että voi myös neuvottelut jotka säätelijän

lähetekeskustelua varten kysellään pari tylsä asia

en lähde keskustelua varten esillä värityksen kahdestoista sija poimi sen verran taitavasti lähettämistä terveysvaliokunta

ja poimi sen erottaa tämänkin asian lähettämistä

keskustelu päättynyttä voi myös ne vastusta kärrätään virasto oli

äiti keskustelua varten etnistä bardot neljä sport

reppua mistä vastuu erottaa tämän asian lähettämistäni mikä soi terveys oli

päättynyt että voi myös neuvoston ja weusta näyttää väsyy terveyspalin ddr läinen keskustelua varten tehdystä vartiuksen ja viistoist

päättynyt tää voi myös neuvoston odotetaan joko sillä tyttö ei syö terveysvalio p

jo lähetekeskustelua varten kyse päätöksen seitsemästoista sijalle voimistelusta erottaa tunteitasi lähettää terveysvaliokuntaan jolle pärskivaliokunnan on annettava klaus

sali terveysvaliokuntaan jolle neutraaliudella on annettava lausunto spö lähetekeskustelua varten ja sen välityksellä jo

puhemiesneuvosto erottaa tämän asian lähettämistä niin ikään syytä myös paljon kun

se päättyy tämä voi myös levoton vaikka se että

ne viimein väri keskustelua varten sävellyksen kahdeskymmenes aasi ja ne siltä osin voimistelusta irtosi eläytymisen tarkoitus oli keskustelu päättynyttä voimisteluteerattu hirsirakentajan ja sille että taloudessa silloin

keskustelua ja ensimmäisen puheenvuoron pää käyttää edustaja arvoisa puhemies

ensiksi kiitokset hallitukselle siitä että se on antanut lisätalousarvion joka koskee työllisyyttä

nuorena pysyvästi syrjäytyneen työttömyys ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen elinaikaiset kustannukset yhteiskunnalle voivat nousta miljoonaan euroon

kun otetaan huomioon säästyvät sosiaali ja työttömyyskulut palkasta saatavat verot ja sosiaaliturvamaksut valtiolle ja kunnille palautuu palkkatukiosuudesta kaksi kolmasosaa suoraan takaisin

kolmas sektori on näiden ihmisten työllistämisessä hyvin keskeisessä asemassa